uskon että sitten kun tämä kansalaisaloite tulee keskusteluun niin otamme sen asian sitten laajemmin keskusteluun koska minun mielestäni sen kansalaisaloitteen arvolle olisi oikein että siitä laajemmin keskustellaan siinä vaiheessa eikä tässä vaiheessa vielä ole tarve sitä kovin laajasti käydä läpi

todellakin kaikista puolueista näkyvät olevan ihmiset sitä mieltä että maaseudulla saapi asua siellä ei tuoteta hiilijalanjälkiä kovin paljon sen kummemmin mitä muuallakaan

olen itse ympäristövaliokunnan jäsen

me keskustalaiset ja perussuomalaisetkin jätimme eriävän mielipiteen siitä valiokunnan mietinnöstä mutta tämä kyseinen lakihan jouduttiin hyvin nopeasti täällä eduskunnassa käsittelemään

elikkä jatkamme tätä yhteistä vihreää aatetta eteenpäin

ympäristöministeriöstä tuotiin hyvin paljon asioita meille esille että me olemme nyt jo sakkopuolella elikkä laki on tehtävä nopeasti muuten se tulee meille suomelle kalliiksi

lakia ei enää voitu ottaa uudelleen ministeriön valmisteltavaksi vaikka näyttää siltä ainakin minä olin kuulevinani täällä salikeskustelussakin että hallituspuolueidenkin edustajista moni oli sitä mieltä että laki olisi ehkä kannattanut valmistella uudelleen

esille tuli tämä ruotsissa käytössä oleva laskennallinen malli ja siinä laskennallisessa mallissa se tulee maksamaan ehkä vain viisikymppiä tai maksaako sitten juuri

se oli erittäin antoisaa ja se kasvatti hyvin paljon käsitystäni pohjoismaitten asioista ja opin ymmärtämään hyvin paljon sitä miten naapurimaissa asiat hoidetaan ja uskon että siitä on minulle niin kuin muillekin pohjoismaiden neuvoston toimintaan osallistuneille hyötyä kun he tekevät töitä tässä meidän omassa parlamentissamme

eli kulutukseen perustuva malli on se joka meillä tulisi ottaa käyttöön aivan ehdottomasti eikä tämä laskennallinen malli

minä nyt kysynkin onko hallituksella oikeasti tahtotilaa siihen että muutettaisiin meidän talouden tilanne alettaisiin todella vahvasti töihin ja toimenpiteisiin että me saisimme nämä bioenergia asiat erilaiset energia asiat liikkeelle saisimme puusta sata uutta tuotetta liikkeelle että me saisimme koulutukset tuotekehityksen tutkimukset kaikki nämä liikkeelle

itse olin ympäristö ja luonnonvaravaliokunnassa ja siellä oli esillä useita myöskin meille tärkeitä asioita koska nämä ympäristö ja luonnonvara asiat eivät todellakaan noudata valtion rajoja

nyt sitten kun tämä kansalaisaloite tulee meille tänne saliin laajempaan käsittelyyn niin se tulee meille ympäristövaliokuntaan ja toivon että ympäristövaliokunta voisi ottaa sen asia sitten tarkempaan käsittelyyn

siellä valiokunnassa sitten voisimme ottaa esille nämä ongelmat joita on tullut esille tämän lain käyttöönoton jälkeen

keskustelemme miten karhuasiat miten susiasiat on hoidettu naapurimaissa ja miten meillä taas niitä asioita hoidetaan elikkä todella antoisaa myöskin meidän asioillemme

hyvin paljon käytiin keskustelua miten supikoiran leviäminen ruotsiin saadaan estettyä suomessa tehtävillä toimenpiteillä elikkä on niitä toimenpiteitä tehty suomen puolella mistä olisi hyötyä ruotsalaisille

lakia ei ole pystytty noudattamaan täydellisesti sen mukaisesti mitä siinä laissa on ollut eli näitä energiatodistusten laatijoita ei ole löytynyt

sitten hanhenmetsästysasia on suomalaisille tärkeä asia mutta me emme voi sitä tehdä tällä hetkellä koska etelä ruotsissa niitä tapetaan niin paljon sinä aikana kun ovat siellä käymässä

arvoisa puhemies

mutta sitten kehittämistä hommaan on se että itse toivoisin että toiminnot siellä pohjoismaiden neuvostossa olisivat konkreettisempia ja saisimme enempi todellakin tuloksia aikaiseksi

eihän tämä asia sinänsä iso ole mutta tämän lain tarkoitus on se että on kyse todellakin nuorten omista varoista mitä he ovat keränneet

elikkä nyt sitten toivon mukaan vielä tänä vuonna me valiokunnassa saamme kuulla uudestaan asiantuntijoita kokemuksen perusteelta ja nyt kun meillä ei enää ole kiirettä direktiivin täytäntöönpanon vuoksi voimme ottaa tämän lain uudestaan käsittelyyn ja miettiä millä tavalla tätä lakia tulisi sen jälkeen uudistaa

tämä ei saa olla vanhempien mahdollisuus kiertää verotusta ja tätä kautta mahdollisuus siihen että lahjoitetaan lapsille varoja veronkiertomerkityksessä ja tarkoituksessa

lisäksi viimeisenä asiana toivoisin että se keskustelu ei olisi pelkästään tanskan kielellä sillä ainakin minulla on todella vaikeuksia ymmärtää sitä kieltä

arvoisa puhemies

olemme puhuneet ulkomaisten ihmisoikeusasioista mutta mennäänpä kotimaahan nimittäin statuksettomiin saamelaisiin eli saamelaisiin joita ei ole huolittu saamelaisten vaaliluetteloon

on todellinen ihmisoikeusloukkaus se että meillä on suuri määrä ihmisiä jotka kokevat olevansa saamelaisia mutta heiltä kielletään oma identiteetti ihmisoikeus oikeus omaan kulttuuriin omaan elämäntapaan ja omaan yhteisöön

minä haluaisin kyllä tähän nyt vastauksen miten suomessa aiotaan korjata tämä ihmisoikeusloukkaus niin että menemme todellakin ja katsomme mikä suomessa on tilanne

tätä kalastuslakiuudistusta on työstetty jo aika monta vuotta ja hallitusohjelmassa taisi olla kirjaus että se olisi tarkoitus nytten saada valmiiksi mutta näyttää siltä että tuolla kentällä on niin paljon erimielisyyksiä asian suhteen että saa nähdä koska se saadaan valmiiksi

minä todella toivon että voisimme ottaa tämän asian esille ja voisimme katsoa että jokainen joka kokee itse olevansa saamelainen jolla on verenperimät saamelaisuuteen jolla on sen saamelaisuuden kulttuurillinen tuntemus saisi olla sitä mitä on suomessa

nyt tehty esitys tämä viehekalastusmaksun nostaminen on minusta niin olennainen osa tätä koko kalastuslakiuudistuspakettia että en minä ainakaan tässä vaiheessa sen takia alkaisi aukaisemaan tätä kalastuslain yhtä osa aluetta koska nyt mietimme sitä koko pakettia minkälainen on tämä meidän kalastuslakiuudistus

esittäisin toivomuksen että me suomen parlamentissa eduskunnassa kaikissa valiokunnissa ottaisimme vakavammin tämän rajaesteasian esittäisimme täällä konkreettisia asioita miten rajaesteasioita voidaan purkaa ja viedä eteenpäin sillä sitä kautta me voisimme saada vahvemmat pohjoismaat ja sitä kautta myöskin suomelle tämmöisen synergisen hyödyn aikaiseksi

sitä minä en tiedä olisiko minusta itsestäni siihen tehtävään joten erityisesti sen takia kunnioitan ihmisiä jotka jaksavat ja pystyvät siihen työhön

tässä kalastuslakiuudistuksessa yksi olennainen osa alue on juuri näiden kalastuksen lupien yhtenäistäminen sillä kaikki me tiedämme että se on aivan älytön viidakko

kiitoksia siitä että tämä on yhtenä osana tätä keskustelua omaishoitajien tilanteesta ja siitä mitä kaikkia asioita pitäisi tehdä heidän tilanteensa parantamiseksi

moni ei kehtaa sitä edes hakea vaikka olisi siihen oikeutettukin koska monet pitävät sitä niin kunniana että hoitavat oman läheisensä ihan hautaan asti

arvoisa puhemies

omaishoidon tuki se pieni summa minkä ihmiset saavat useimmiten menee kuluihin mitä ihminen käyttää siihen omaisen hoitamiseen

lakeja muutetaan kehitetään koko ajan ja se että tätä lakia päivitetään on erittäin hyvä asia koska edellisessä laissa oli paljon jo vanhentuneita asioita

monetkin pienituloiset eläkeläiset jotka ovat puolisollensa omaishoitajina elävät todella pienellä eläkkeellä

mutta kun puhutaan tästä kalastuslakiuudistuksesta niin itse en ainakaan olisi tässä vaiheessa muuten sitä lakia viemässä tällä hetkellä eteenpäin sillä meillä on niin paljon erimielisyyksiä tästä laista miten asia viedään eteenpäin

siis ihan käsittämätöntä minkälaisella työllä he tekevät ruuat miten he hankkivat miten lämmittävät haja asutusalueilla esimerkiksi omat talonsa hakevat energiaa puuta metsästä hakevat kasvimaalta kasveja metsästä ruokaa

ainakin meillä tuolla maaseudulla syrjäisemmillä alueilla tulee esille se että uudessa kalastuslaissa on tarkoitus ottaa kaksi asiaa esille olisi ammattikalastajat ja virkistyskalastajat

nyt pitäisi oikeastaan alkaa miettiä miten me tekisimme tästäkin aiheesta enemmän ajaton laki ja todellakin niin kuin tässä on aikaisemmin esitetty miten niitä asioita voitaisiin käytännössä määräyksillä sitten päättää ja hoitaa tarkemmin

lisäksi työikäisten osalta on sanottava että on ihan uskomatonta miten monet hyvässäkin työasemassa olevat henkilöt jättävät oman työnsä ihan sen takia että saavat jäädä kotiin hoitamaan omaistansa

nämä henkilöt saisivat ihan hyvän palkan muualta eivätkä sitten omaishoitajana ole myöskään käytettävissä monestikaan työmarkkinoilla oman uransa eteenpäinviemiseksi

olen erityisesti ollut kiinnostunut vankien opiskeluasioista ja opiskelu jos joku vaatii todella aktiivista sähköisen median käyttämistä

miten siinä vaiheessa hoidetaan sitten tämä valvonta koska tietyissä tapauksissa monessakin tapauksessa vankeuslaitoksen vartijoiden pitäisi valvoa sitä sähköisen viestinnän käyttämistä sähköpostien lähettämistä asioiden hakemista ja nykyaikainen opiskeluhan perustuu pitkälti siihen että tietoja haetaan otetaan yhteyksiä erittäin paljon

esimerkiksi kun olimme isännän kanssa laittamassa verkkoja vesille ja oli oikein kylmä viimakeli syyskeli ja tosiaan satoi ja paleli ja kaikkea muuta niin siinä mietimme että ei tämä kyllä mitään virkistyskalastusta ole mutta oli justiinsa siika aika ja muikkujen pyyntiaika ja piti kotia saada pakasteeseen kalaa

tässä salissa on nyt jo keskustelussa tullut useamman kerran esille asia mitä erityisesti keskusta on tuonut voimakkaasti esille eli tämän omaishoidon siirtäminen kelalle

toivottavasti me saamme siihen riittävästi yhteisymmärrystä että jo seuraavalla hallituskaudella saisimme siirrettyä tämän omaishoidon tuen kelalle ja että valtiolla riittäisivät rahat tämän asian asianmukaiseen hoitamiseen

sitten tästä tarkkailuhaalarista

minusta on todella hieno huomata että oikeusministeriö näin nopeasti pystyy vastaamaan tämän salin keskusteluun ja työhön

eihän tästä ole kuin jonkun verran aikaa kun me täällä salissa keskustelimme tarkkailuhaalarista oli ihan mielenkiintoisia keskusteluja puolesta ja vastaan tämän asian suhteen mutta nyt se on heti tässä laissa matkassa

minulle vaikka olenkin opposition edustaja tulee hyvä mieli tämmöisestä työskentelystä elikkä se meidän työskentely ei mene täällä hukkaan vaikka on oppositiossakin

kyllähän siinä on hoksannut sen että tämän pohjoismaiden neuvoston tehtävä on todellakin yhteistyön rakentaminen mutta kyllähän siinä on miettinyt sitten myöskin asioita miten tätä toimintaa tulisi kehittää

muun muassa toissa viikolla käsiteltiin salissa kansalaisaloitetta energiatodistuslaista ja se on nyt menossa eteenpäin

siitä kyllä ollaan sitä mieltä että kyllä se on paikallinen kalastuskunta kalastus ja hoitokunta jonka vesihoitokunta millä sitä nimetäänkin pitää saada itse päättää että montako verkkoa sinne peräkkäin laitetaan

sitten erityisesti meidän pitäisi tässä eduskuntatyössäkin huomioida se että nämä että lauseet joita sieltä saadaan paljon tulemaan että lauseet eli suositukset otettaisiin täällä meidän eduskunnassa ja sitten myöskin muissa pohjoismaiden neuvoston maissa käsittelyyn konkreettisemmin

kalastuslupa asioita pitää saada kehittää eteenpäin mutta miten sitä viedään siitä tässä salissa varmasti puhutaan vielä monta monituista tuntia ennen kuin tämä asia saadaan valmiiksi

siis tätä on todellakin aiheellista miettiä ja keskustella tästä asiasta eli siitä miten me teemme niitä ajattomia lakeja käyttöömme

tämä lakihan perustuu täysin vankien ihmisoikeuksiin mitä kaikkia asioita pitää ottaa huomioon ja tilannehan on se että kyse on ihmisistä jotka eivät itse pysty eikä heillä ole oikeuksia tehdä enää niitä normaaleja oikeustoimia kun he ovat siellä vankilassa

vaikka me täällä olemme normaalisti hyvin paljon niin meillä menee sitten istuntovapailta aikaa elikkä nyt lokakuussa on oslossa kokous kun muut ovat istuntovapaalla

arvoisa puhemies

suomen jätelainsäädäntö lähtee liikkeelle siitä että sen tulee kannustaa tuottamaan jätettä mahdollisimman vähän

sitten tammikuussa on istunto ja sitten on keväällä ja kesällä on kaksi eri kokousreissua

harvoin minä veroja olen kiittänyt mutta nythän tämä kohdentuu suoraan siihen että jätteiden määrää pyritään vähentämään sillä tavalla että verot korottuvat

miksi sitten heidän asioitaan katsellaan ja säädetään niin paljon tarkemmin miksi heistä pidetään parempaa huolta kuin vanhuksista kuin sosiaalihuollon alaisessa toiminnassa olevista henkilöistä

kyllä se laittaa miettimään sitä minkä takia on siinä matkassa ja mikä on se motivaatio tässä hommassa sillä kyllä sillä omalla ajallakin on oma kustannuksensa

meillä on valtava määrä vanhuksia vammaisia sairaita jotka ovat heikommissa olosuhteissa kuin meidän vangit

arvoisa puhemies

tämä on todella vakava asia mutta meidän juristien lakimiesten pitäisi nyt kyllä katsoa peiliin ja miettiä tätä asiaa

kehut ja kiitokset tulevat maatalouspuolelle siitä että tämä maatalouden akuutti hektisesti tapahtunut vaikeus on otettu huomioon elikkä kun tämän venäjän tilanteen vuoksi erityisesti suomen maidontuotannon tilanne on heikko ja hankala tätä pyritään auttamaan

meidän tehtävämme on auttaa he ottavat asioita esille he ovat täydessä järjessä olevia ja toimintakelpoisia ihmisiä jotka laittavat meidät lakimiehet tekemään töitä miettimään näitä säädöksiä miettimään ongelmia

sanoin sen takia kaikille kuntalaisille että olkaa rauhassa sillä jo silloin voimassa oleva lainsäädäntö lähti siitä että vesistöä ei saa pilata

mutta tosin onhan siellä hyvin paljon semmoisia asioita käsittelyssä kuin muun muassa färsaarille ja norjalle tärkeä makrilliasia

mutta maatalouspuolella tilanne jatkuu aivan varmasti ensi vuonna ja ensi vuonna on monta muutakin maatalouspuolen asiaa jotka pitää pystyä ottamaan huomioon maatalouspuolen budjetissa

itse en ole sosiaalipuolen ammattilainen en niitä osaa enkä hallitse mutta toivon että sillä puolella saataisiin asioita liikkeelle

ympäristösihteerinä puutuin muun muassa sellaisiin tilanteisiin että oli kiinteistöillä sakokaivo josta meni putki suoraan sitten jokeen

siellä jos jossakin on konkreettisesti asioita joihin pitäisi puuttua oikein tosissaan tarkoittaen hallinnon valvonnan purkuasioita

puutuin siihen tilanteeseen että se ei todellakaan ole oikein että kyseinen likavesi menee käsittelemättömänä suoraan vesistöön

vaan sen että tää ko ko tällä hetkellä säästöt ovat juustohöylällä leikkaamista joka paikasta palanen sieltä toinen täältä yhtenä hyvänä esimerkkinä ovat nämä lapsilisät

arvoisa puhemies